vienti ja uskot rkahdeksan ei pyydä vastaava

sota viisi kolme ja häntä kaksi kaksi kaksi tyhjää poissa kaksi kaksi osku torrokset miten

myönnän vielä puheenvuoron edustaja hirvisaarelle ja sen jälkeen asian käsittely keskeytetään

onko hallitus valmis turvaamaan luik yksi ja tui kaksi risteilyalusta rahoitukseen tarvittaessa esimerkiksi valtion pääomasijoituksella esteenä

kunnioitettu puhemies

pyydän edustajia jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

äänestyksessä

te peritte siis tavallisilta kansalaisilta tavallisen tien käytöstä maksun koko maassa ja osakeyhtiö ryhtyy määräämään tätä hinnoittelua ja sitten eduskunta saa katsoa sivusta ja esittää hurskaita toiveita mitä siellä pitäisi tehdä

emusta kaikkonen arvoisa puhemies

kirsti heikkilä voisi puhemiesten ehdotukseen kaksikymmentä pysty juomaan arvoisa puhemies kannatan risto eduskunta on arvoisa puhemies teen esityksen kaksikymmentäyksi aki itä

ryöstöhommista

pyyntialustuotu ehdotus kuusi kolme i bravosta majatuli

äänestyksen annettu saattaa elinkaudeksi ääntä kun nyt yhdeksän eli kakstoista pois eduskunta hyväksy

utelivat haljeta myllykoski yhdistetään riitä mustajärvi frogs tepposesta kiduttavan liisa mäkelä syytti

äänestyksessä

voimistuneet opusnumeroa

on siirrytty toiseen aikaan keskinäisten riippuvuuksien aikaan ja yhteistyötä pitää ja voikin tapahtua yli perinteisten rajojen myös sotilasliittoon kuulumattomien ja sotilasliittoon kuuluvien maiden välillä

risto lehtomäki joka on

arvoisa puhemies

vuosi sitten kreikka lainoituksen yhteydessä varoitimme siitä että tukipäätösten tie voi olla pitkä ellei ole rohkeutta puuttua itse asiaan markkinatalouden riskinottoon ja toteuttaa sijoittajien vastuuta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

jos teemme kikka ole mistään

äänestyksen alettu satayhdeksäntoista ja antoi seitsemän kaksi eijan poissa kahdeksan eduskunta hyväksyy tässä niiden kuntoa

pitempi ja kymmene ei pyydä vasta

kykeneekö hallitus asettamaan omistajapolitiikassa videolla ja sivuun ja tekemään käytännöllistä sekä isänmaallista omista

on siis näin että kun meillä on kriisinhallinnassa aika selkeä kolmen lukon periaate eli jotta joukkoja lähtee ulkomaille niin pitää olla hallituksen kannanotto eduskunnan hyväksyntä ja vielä presidentin kannanotto niin nyt lähdetään kovempiin tehtäviin siis sellaisiin joissa voimaa ruvetaan käyttämään tämä on hyvin mahdollista niin haluan että tämä päätöksenteko käsitellään niin että meillä ei missään tapauksessa voi olla kriisinhallintajoukkojen lähettämistä löysempää avunantamista tai avunpyytämistä

sitten salmela kertoi miesten esityksen uusimista jurvan arvoisa puhemies kannata edusti mustajärvi

hetkinen klo

äänestyksessä

jämät on myös varoittanut argentiina vuosien tuotosta yhdeksän kahdeksan ja kaksituhatta tapahtumien osoittavan että sisäinen devalvaatio voi ajamaan niin sanottu deflaatio

äänestyksessä

me tiedämme että kaikissa vaihtoehdoissa se ilmeisestikin on satojen miljoonien eurojen pulma tällä hetkellä niiden tietojen pohjalta jotka muun muassa tämä markku hirvosen selvitys osoittaa

sota on viisi ja olisi eepos yhdeksäntoista jos kaivos nyt miten

äänestyksen

äänestyksen alettu

soittaako yksi ääntä viisi viisi teijan poissa kolmetoista eduskuntaloissa mietin

arvoisa puhemies ehdotuksen marseilles mustia yrttiaho

unescon

nämä katot eivät todellakaan ole kovin alhaisia mutta ne ovat ne katot joille toimikunnassa tuli kaikkein suurin kannatus

neljäkymmentäviisi ja antony byx eli yksi tyhjä poissa kaksitoista eduskunta hyväksynyt mietitään miten kujaa plus kaksi jairz kolmekymmentä eli

arvoisa puhemies

kemiöstä verotuksen kaksikymmentäneljä m mäkipää sattui miska

ja seuraavaksi debatti

pidempi arto pekkarisen ehdotus kuusikymmentä ei pidä

tie ja ratainvestointeja koskevien päätösten tulee kansanvaltaisesti hallitussa maassa olla poliittisia päätöksiä eikä niitä voida delegoida jollekin valtionyhtiölle

arvoisa puhemies karen ström vehkaperä

sataneljä ääntä kaksi viisi poissa kymmenen skonto hyväksynyt mietinnön mukaisen kahminut ajatusta kaalia kaksi ipyluvasta

tiedustelin trio kuiteskaan mitään edistyvät

myynti ja ostosta ei pidä mustamo

tämä miesten ehdotuksen numero kahdeksan

huomaan että tässä kokoomuksen ja sosialidemokraattien aatemaailmassa näyttää olevan yksi yhteinen kohta ja se on se että työnteon pitää olla aina kannattavaa tästä me olemme sataprosenttisen yhtä mieltä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

kallis on tässä jälleen kerran ihan oikealla asialla eli hänen huolensa siitä miten julkinen talous saadaan tasapainoon ja velkaantuminen pysähtymään on harvinaisen oikea

pystyykö nolla

äänestys

se oli tavallaan kompromissi joka siellä tehtiin ja olen kyllä valmis itse myös pienempiin kattosummiin jos niihin päädytään mutta varmaan sitä ennen selviää se löytyykö eduskunnasta enemmistö kattojen taakse

rahan pumppaaminen velkamaille ja näitä maita rahoittaneiden pankkien pelastaminen eivät tule ratkaisemaan itse ongelmia

pelatun kuutoslta mutta pidettävä täysistuntoon tämä hyväksyttäneen

saattaa uusitusta ja änkytys ja seitsemän ei kaksi tyhjää poissa kaksi neljän skonto hyväksynyt miten

kunnes kanada

yksi vaihtoehtohan olisi se että osinkoja maksettaessa yritykset olisivat velvollisia ilmoittamaan näistä verottajalle

mustia äänestysselityksiä

onko teillä kertoa eduskunnalle mistä tulee tämä lisäraha jota tavalliset suomalaiset eivät joutuisi maksamaan käyttömaksuina

päämiesten esityksen numero kaksikymmentäkuusi piste jurmo arvoisa puhemies kannata

nykypolitiikka jatkuessa on vain ajan kysymys milloin muut kriisimaat ovat samassa tilassa mikä toimii ja mikä

lähetekeskustelua varten tilataan verestyksen tuoman asia kuin myös vanhus tukehduttavat toisiaan terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

toinen päivä toukokuuta kello kuusitoista tämä istuntoon päätynyt